kertomuksen alussa ovat oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten puheenvuorot kunkin itsensä valitsemasta aiheesta

omassa puheenvuorossani käsittelen edellisen eduskunnan säätämää lakiuudistusta jolla suomeen perustetaan yhdistyneiden kansakuntien hyväksymien niin sanottujen pariisin periaatteiden mukainen kansallinen ihmisoikeusinstituutio

jäsenistön tulee mahdollisimman monipuolisesti edustaa erilaisia ihmisoikeustyöhön osallistuvia tahoja

ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen ja riippumaton mutta hallinnollisesti osa oikeusasiamiehen kansliaa

ihmisoikeuskeskukselle kuuluvat erilaiset yleiset perus ja ihmisoikeuksien edistämiseen toteuttamiseen ja seurantaan liittyvät tehtävät mutta se ei käsittele kanteluita tai muitakaan yksittäisiä asioita

oikeusasiamiehen kansliaan sijoitettuna instituutio on riippumaton kustannuksiltaan edullinen ja nauttii eduskuntaan nojautuvaa arvovaltaa

olennaista on että kansallinen ihmisoikeusinstituutio muodostuu kaikista kolmesta elementistä eli ihmisoikeuskeskuksesta sen valtuuskunnasta ja oikeusasiamiehen nykyisistä tehtävistä

on nimittäin niin että näistä pariisin periaatteista on muodostunut kansainvälinen standardi sille minkälaisia kansallisten ihmisoikeuselinten tulee olla

kansainvälinen yhteistyö ja tiedonvaihto tapahtuu yhä enenevässä määrin juuri niiden kansallisten instituutioiden kesken jotka täyttävät pariisin periaatteiden mukaiset vaatimukset

yklla on erityinen kansainvälinen koordinointikomitea joka myöntää kansallisille ihmisoikeusinstituutioille pariisin periaatteiden mukaisen statuksen

arvoisa herra puhemies

ihmisoikeusvaltuuskunta tulee kokoamaan yhteen suomen hajanaisia ihmisoikeusrakenteita ja tarjoamaan foorumin niiden yhteistyölle ja toiminnan koordinoinnille

sisällöllisesti tässä kertomuksessa näkyy aikaisempaa korostuneemmin kaksi oikeusasiamiehen erityistehtävää jotka perustuvat kansallisen lainsäädännön lisäksi kansainvälisiin sopimuksiin

arvoisa herra puhemies

uudet säännökset mahdollistavat oikeusasiamiehen voimavarojen suuntaamisen sellaisiin asioihin joissa oikeusasiamies voi auttaa kantelijaa tai joissa oikeusasiamiehen toimenpiteillä muuten on todella merkitystä lain noudattamisen oikeusturvan tai perus ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta

määrällisestä suhteesta voin todeta että kertomusvuonna tehtiin ennätysmäärä tarkastuksia

toimintavuosi ja vuosikertomus

rakenteeltaan kertomus on pääosin edellisten vuosien kaltainen

kertomuksen alussa on aikaisempien vuosien tapaan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten puheenvuorot kunkin itse valitsemasta aiheesta

apulaisoikeusasiamies jussi pajuoja käsittelee puheenvuorossaan aluehallintouudistusta niiden havaintojen pohjalta joita hän on muun muassa tarkastustoimintansa yhteydessä tehnyt

pidän valitettavana sitä että kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ratifiointiprosessien hitaus on suomessa pikemmin sääntö kuin poikkeus

samanaikaisesti lopettivat toimintansa työ ja elinkeinokeskukset alueelliset ympäristökeskukset ympäristölupavirastot tiepiirit ja työsuojelupiirit

merkille pantavaa on että toimenpiteisiin johtaneiden kanteluiden suhteellinen osuus kaikista kanteluista on pysynyt yhtä suurena kuin aikaisemmin joten kantelut ovat niiden määrän kasvusta huolimatta keskimäärin yhtä aiheellisia kuin aikaisemminkin

ensinnäkin vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvistä asioista on muodostettu oma uusi asiaryhmänsä kun aikaisemmin ne sisältyivät useisiin eri asiaryhmiin kuten sosiaalihuoltoon sosiaalivakuutukseen tai opetukseen

nämä tulokset on ollut mahdollista saavuttaa ensinnäkin hyödyntämällä asioiden tutkinnassa sitä harkintavaltaa joka oikeusasiamiehelle annettiin kaksi vuotta sitten voimaan tulleessa lakiuudistuksessa

oma asiaryhmä mahdollistaa vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvien asioiden paremman seurannan kokonaiskuvan saamisen ja raportoinnin

voimavarat on aikaisempaa tarkoituksenmukaisemmin pystytty kohdentamaan sellaisiin asioihin joissa oikeusasiamies voi auttaa tai muuten ryhtyä toimenpiteisiin

tätä teemaa pidetään silmällä ja siihen liittyviä kysymyksiä otetaan esille muun muassa jokaisella oikeusasiamiehen tarkastuskäynnillä

näin ei tapahtunut

toiseksi työskentelytapoja on eri tavoin tehostettu ja lopulta kysymys on siitä että koko kanslia on tehnyt lujasti töitä

kolmanneksi uusi tehtävä on otettu huomioon suuntaamalla aikaisempaa enemmän tarkastuksia vammaisten henkilöiden asumisyksiköihin

kertomusvuosi oli myös sikäli merkittävä että oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen perustettu ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta aloittivat toimintansa

tarkastuksia on tehty erityisesti kehitysvammaisten asiakkaiden yksiköihin joista osa kuuluu myös oikeusasiamiehen toisen erityistehtävän eli vapautensa menettäneiden henkilöiden oikeuksien valvonnan piiriin

ensimmäisen vuoden kokemukset sekä ihmisoikeuskeskuksen toiminnasta että oikeusasiamiehen kansliasta ihmisoikeuskeskuksesta ja ihmisoikeusvaltuuskunnasta muodostuvan kansallisen ihmisoikeusinstituution rakenteesta ovat hyvin myönteisiä

kanteluiden tutkinnassa ja tarkastuksilla tehtyjen havaintojen perusteella vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa on monia ongelmia

myös ely keskusten organisointi on maakuntatasolla vaikeaa mistä kertoo se että täyden palvelun keskuksia on perustettu vain yhdeksän

ongelmia on havaittu esimerkiksi vammaispalvelujen järjestämisessä toimitilojen esteettömyydessä asioinnin saavutettavuudessa sekä kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden rajoittamisessa

apulaisoikeusasiamies pajuoja on tiedustellut eräiden avi ja ely virastojen johtajilta millaisia he odottavat organisaatioidensa olevan kymmenen vuoden päästä

tämä on toisaalta johtanut siihen että kertomuksesta on tullut hieman paksumpi vaikka siinä on tekstiä itse asiassa hieman vähemmän kuin edellisessä kertomuksessa

julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön ja mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon

eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisukäytännössä ympäristöön liittyviä asioita ovat muun muassa kaavoitusta rakentamista luonnon ja ympäristönsuojelua sekä ympäristölupia koskevat asiat

toiminta ei ole enää vain viranomaisten menettelyn laillisuuden jälkikäteistä tutkintaa ja havaitusta lainvastaisesta menettelystä annettavaa moitetta

ympäristöasioissa kannellaan yhä useammin riittämättömistä osallistumismahdollisuuksista ja puutteellisesta tiedottamisesta elinympäristöön vaikuttavassa päätöksenteossa

tämän lisäksi oikeusasiamiehen toiminnalla on ensinnäkin viranomaistoimintaa ohjaava toiseksi oikeustilaa kehittävä ja kolmanneksi perus ja ihmisoikeuksia edistävä luonne

oikeusasiamiehelle kannellaan myös siitä että viranomaiset eivät esimerkiksi ole riittävän tehokkaasti valvoneet eläinten hyvinvointia ja puuttuneet väitettyihin laiminlyönteihin

tämä herättää edelleen kysymyksiä siitä milloin tullaan kriittiseen pisteeseen jossa valtakunnalliset perusteet eivät enää yhdenvertaisesti toteudu eri paikkakunnilla tai yksittäisen lapsen kohdalla

niissä on tyypillisesti kysymys siitä että viranomaisen ratkaisu tai menettely ei ole ollut suorastaan lainvastainen mutta oikeusasiamiehen käsityksen mukaan jokin muu ratkaisu tai menettely olisi paremmin edistänyt esimerkiksi hyvän hallinnon tai muiden perus ja ihmisoikeuksien toteutumista

leikkaukset ovat erityisen kohtalokkaita silloin kun ne kohdistuvat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksiin yhdenvertaiseen kohteluun ja oikeusturvaan

perusoikeuksien toteutumisen valvonnassa asioiden määrän kasvua tärkeämpi muutos on perusoikeussäännöksen oikeudellisen merkityksen vahvistuminen

myös oikeusasiamiehen erilaiset esitykset ilmentävät hyvin sitä että oikeusasiamiehen toiminta on nykyisin paljon muutakin kuin vain jälkikäteistä laillisuusvalvontaa

ympäristöperusoikeus näyttäisi asteittain muuttuneen ohjeellisena pidetystä poliittisesta ja moraalisesta velvoitteesta aidoksi perusoikeudeksi jolla on harkintaa ohjaava vahva tulkintavaikutus

kielteinen kehitys on mahdollista katkaista ylläpitämällä vahvaa ja avointa demokratiaa

oikeusasiamies voi tehdä esityksen virheen tai epäkohdan poistamiseksi säännösten tai määräysten kehittämiseksi loukkauksen hyvittämiseksi tai asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi viranomaisen ja kantelijan välillä

oikeusasiamiehen ratkaisuissa tämä näkyy ennen kaikkea julkisen vallan ja yksilön vastuun korostamisena sekä päätöksentekoon liittyvän vuorovaikutuksen vaalimisena

perus ja ihmisoikeuksien kansainvälisessä valvontakäytännössä on vakiintumassa useita edellytyksiä taloudellisiin syihin perustuville oikeuksien heikennyksille

oikeuksien rajoitusten ja niitä heikentävien säästötoimenpiteiden toteuttaminen edellyttää huolellista vaihtoehtojen selvittämistä

uskon että tämä oikeustilaa kehittävä ja perus ja ihmisoikeuksia edistävä näkökulma tulee edelleen vahvistumaan oikeusasiamiehen toiminnassa

säästötoimenpiteiden tulee olla välttämättömiä ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia eivätkä ne saa olla syrjiviä

säästötoimiin tulee lisäksi aina liittyä samanaikaisia toimenpiteitä jotka kohtuullistavat ja lieventävät niiden vaikutuksia kaikista haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin

samaan suuntaan vaikuttaa myös eduskunnan äskettäin hyväksymä oikeusasiamiehen nimeäminen ykn kidutuksen vastaisen sopimuksen mukaiseksi kansalliseksi valvontaelimeksi jolla on nimenomaan loukkauksia ennalta ehkäisevä tehtävä

oikeusasiamiehellä on keskeinen rooli perusoikeuksien noudattamisen valvonnassa ja säästöjen vaikutusten seuraamisessa haasteellisessa taloustilanteessa

kertomusvuonna puolet kanteluista kohdistui jälleen muutamaan suureen asiaryhmään eli poliisiin sosiaalihuoltoon terveydenhuoltoon ja vankeinhoitoon

apulaisoikeusasiamies jussi pajuoja käsittelee puheenvuorossaan kansaneläkelaitoksen asiakaspalvelua jossa on tapahtunut suuria muutoksia

kantelujen ja tarkastusten perusteella on ilmeistä että lainvastaisen toiminnan ja perusoikeuksien loukkausten taustalla on usein taloudellisia syitä

henkilökohtaisista toimistokäynneistä on paljolti siirrytty sähköiseen asiointiin jota käyttävät erityisesti opiskelijat lapsiperheet ja työttömät

etuusasioita ei välttämättä ratkaista paikallisessa toimistossa vaan ne jaetaan sähköisesti käsiteltäviksi eri puolille maata

oikeusasiamiehen puoleen kääntyminen on helppoa ja maksutonta

sakslin toteaa että valitettavasti juuri silloin kun perusoikeuksien toteutumisen valvonnan tarve on suuri kohdistuu myös laillisuusvalvojien voimavaroihin säästöpaineita sen sijaan että niitä vahvistettaisiin perusoikeuksien turvaamiseksi myös julkisen talouden kriisin aikana

tämä aiheuttaa haasteita asiakkaiden neuvonnalle koska toimistojen palveluneuvojat eivät itse ole etuusasioiden asiantuntijoita

asiakaspalvelussa kriittinen kysymys on se miten voidaan varmistua että asiakas osaa hakea kaikkia hänelle mahdollisesti kuuluvia etuuksia

jos asiakas hakemusta jättäessään ei saa riittävän yksityiskohtaista neuvontaa muutoksenhakujärjestelmä on vaarassa kuormittua

huolta aiheuttavat myös palveluiden ulkopuolelle jäävät joita voivat olla muun muassa yksin asuvat vanhukset syrjäytyneet nuoret ja mielenterveysongelmaiset

jaksossa on muun muassa selostettu kansainvälisten ihmisoikeusvalvontaelinten kertomusvuoden aikana antamia suomea koskevia ratkaisuja

kanteluratkaisuissa oikeusasiamies on korostanut että jos kunta irtisanoo omaishoidon sopimuksen sen on varmistettava että asiakkaan ja tarvittaessa myös häntä hoitaneen henkilön palvelujen tarve arvioidaan ja järjestettävä hakemuksen perusteella sosiaalipalveluja ja tukitoimia asiakkaan tarpeiden ja olosuhteiden mukaan

pyrkimyksemme lisätä kanteluiden määrää liittyy osaltaan juuri näihin oikeusasiamiehen erityistehtäviin vapautensa menettäneiden henkilöiden ja vammaisten henkilöiden oikeuksien valvojana

kertomus sisältää myös laajan perusoikeuksittain laaditun tiivistelmän oikeusasiamiehen havainnoista ja kannanotoista

sitä varten kunnan tulee varata riittävä määräraha talousarviossa

sakslin korostaa että palvelujen ja tuen tarpeessa tapahtuvia muutoksia tulee seurata aktiivisesti muun muassa palvelutarpeen kartoitusten ja palvelusuunnitelmien perusteella

sakslinin mukaan ihmisarvoinen kohtelu edellyttää tiedottamista muutoksista ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon

tämä jakso on vähitellen kehittynyt yhä laajemmaksi mikä ilmentää hyvin oikeusasiamiehen toiminnan painopisteen muutosta viranomaisten velvollisuuksien valvonnasta ihmisten oikeuksien edistämisen suuntaan

esimerkiksi kun omaishoidon tuen myöntämisperusteita muutetaan tai laitoshoitoa muutetaan palveluasumiseksi tulee muutoksista ja niiden merkityksestä tiedottaa oma aloitteisesti asianmukaisesti ja riittävän ajoissa

lista oli esillä myös tuon kertomuksen täysistuntokäsittelyssä jossa toin toisaalta esiin mahdollisuuden myös sellaiseksi listaksi jossa olisi esitetty myönteistä kehitystä

sakslin toteaa että sosiaali ja terveydenhuollon maksujen kasaantuminen saattaa vaarantaa asiakkaan sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien toteutumisen

tämä jakso sisältää ensinnäkin havaintoja eräistä tyypillisistä tai pitkään jatkuneista puutteista perus ja ihmisoikeuksien toteutumisessa ja toiseksi hallinnonaloittain esimerkkejä sellaisista tapauksista joissa oikeusasiamiehen toimenpiteet ovat johtaneet tai ovat johtamassa parannuksiin viranomaisten toiminnassa tai lainsäädännön tilassa

kertomuksen tämä jakso muodostaa samalla kansallisen valvontaelimen vuosikertomuksen joka tullaan julkaisemaan myös erikseen

toimeentulotuen sijasta tai sen ohella asiakas tulisi ohjata hakemaan maksun alentamista tai poistamista ja oma aloitteisestikin selvittää edellytyksiä maksun muuttamiseksi mikäli asiakas ei tähän itse kykene

korostan että kysymys ei ole vain vangeista tai poliisin säilytystiloissa olevista henkilöistä vaan myös esimerkiksi vanhuksista lapsista psykiatrisista potilaista ja kehitysvammaisista henkilöistä eli juuri kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevista henkilöistä jotka eivät yleensä itse kykene huolehtimaan oikeuksistaan ja kohtelustaan

siellä on muun muassa asiamääriä ja toimenpiteitä ja erilaisia tapahtumia koskevia tietoja joista kerroin jo tämän esittelypuheenvuoroni alussa

meillä on jo pitkään ollut vuosittain valittuna jokin teema jota pidetään esillä muun muassa jokaisella tarkastuksella

edellisten vuosien tapaan tässä perus ja ihmisoikeusjaksossa on kerrottu myös oikeusasiamiehen perus ja ihmisoikeusmandaatista ja ihmisoikeuskeskuksesta ja sen toiminnasta

ihmisoikeuskeskushan antaa oman kertomuksensa mutta se ei ole valtiopäiväasiakirja eikä sitä käsitellä eduskunnassa samalla tavalla kuin oikeusasiamiehen kertomusta

perusoikeusuudistuksen yhteydessä eduskunnan perustuslakivaliokunta piti uudistuksen hengen mukaisena että oikeusasiamiehen kertomukseen sisällytetään erityinen jakso perus ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ja oikeusasiamiehen niitä koskevista havainnoista

kunkin asiaryhmän yhteyteen on tänä vuonna sisällytetty kuviot kunkin asiaryhmän kantelujen määrän kehityksestä ja toimenpideprosenteista niissä

kertomuksen lopussa on vielä liiteosa jossa on oikeusasiamiestä koskevat perustuslain säännökset ja oikeusasiamieslain säännökset sekä eräitä tilasto ynnä muuta

tämä kertomuksen perus ja ihmisoikeusjakso on vähitellen kehittynyt yhä laajemmaksi mikä ilmentää hyvin oikeusasiamiehen toiminnan painopisteen muutosta viranomaisten velvollisuuksien valvonnasta ihmisten oikeuksien edistämisen suuntaan

tietoja

nämä hyvitysasiat ja sovinnolliseen ratkaisuun johtaneet asiat ilmentävät oikeusasiamiehen kansliassa omaksuttuja uusia toimintatapoja joilla ihmisiä voidaan auttaa pääsemään oikeuksiinsa

arvoisa herra puhemies

toivon että tämä kertomus antaa eduskunnalle mahdollisuuden arvioida paitsi oikeusasiamiehen toimintaa myös lainsäädännön ja julkisen hallinnon tilaa sekä perus ja ihmisoikeuksien toteutumista

jaksossa käsitellään myös vuoden perus ja ihmisoikeusteemaa joka siis kertomusvuonna oli vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen

nykyisin jakso on kertomuksen asiaryhmänä laajin ja perus ja ihmisoikeuksien toteutumista pohditaan nimenomaisesti sadoissa ratkaisuissa ja periaatteessa jokaisessa asiassa

arvoisa herra puhemies

edelleen jaksoon sisältyy perusoikeuksittain systematisoitu katsaus oikeusasiamiehen havaintoihin ja kannanottoihin jotka perustuvat kertomusvuonna ratkaistuihin kanteluihin ja omiin aloitteisiin

arvoisat kansanedustajat

nyt jaksossa on kerrottu oikeusasiamiehen perus ja ihmisoikeusmandaatista mikä muuten kansainvälisesti on poikkeuksellisen vahva

me olemme perustuslakivaliokunnan toivomusten ja linjausten mukaisesti pyrkineet toimintaamme kehittämään ja tämän suuntaisesti myöskin jatkossa